uskon että tämän ilmastohaasteen kanssa me olemme niin suurien asioiden kanssa tekemisissä että se että me luopuisimme raskaasti ja valmiiksi pakatuista tuotteista on yksi niistä pienimmistä ja vähiten haitallisista asioista joita me tässä muutosprosessissa joudumme tekemään

arvoisa puhemies

rakennukset on pakko korjata

toiseksi elinkustannusten nousun vuoksi on parannettava pienituloisten eläkeläisten opiskelijoiden työttömien ja lapsiperheiden ostovoimaa

hallitus on laskenut lähes koko elvytyspolitiikkansa veronkevennysten varaan

siinä mielessä toivon että me voimme eduskunnasta lähettää viestiä joka tähtää siihen että ne rahat mitä tänä vuonna on tulee käytettyä ja että sieltä vapautetaan sellaiseen käyttötarkoitukseen suunnattuja rahoja jotka eivät ehkä tule käytetyksi jossakin te toimistossa

lisäksi mitä tulee windfall veroon niin tässähän on kyse nimenomaan ansiottoman arvonnousun verottamisesta siitä että kun päästökauppa on muuttanut meidän järjestelmäämme niin toiset ovat hyötyneet siitä vaikka eivät ole tehneet niitä investointeja joita ympäristön kannalta me kipeästi tarvitsemme

mutta kun yksiselitteisesti on osoitettavissa että kaikissa piirtureissa ei ole noita kaikkia tietoja tällä hetkellä vielä niin se mitä piirturin lisäksi direktiivi edellyttää kirjattavan se pitää kirjata vain se jotta tämä direktiivin edellytys täyttyy

verottamalla niitä energiantuottajia jotka saavat tämän järjestelmämuutoksen kautta ylimääräistä hyötyä itsellensä näissä vanhoissa tuotantolaitoksissa me voisimme investoida paremmin uuteen uusiutuvaan ja päästöttömään energiamuotoon ja tukea näitä jolloin meidän koko energiatuotantomme uudistuisi

mutta direktiivin artikloissa sanotaan aivan selvästi että työaikakirjanpitoa pitää pitää

sen sijaan ei määritellä sitä miten sitä pitää pitää ja sen vuoksi työelämävaliokunta on tehnyt siitä mahdollisimman kevyen muodon

viidenneksi oikeudenmukaisemman tulonjaon turvaamiseksi on kevennettävä kaikkein pienituloisimpien kuntaverotusta ja korvattava menetykset

sen vuoksi on tärkeää että esimerkiksi seuraavassa lisäbudjetissa katsotaan tämä rahan ohjeistus ja huolehditaan siitä että rahat riittävät koska tällä hetkellä ne näyttävät olevan loppu monesta tärkeästä käyttötarkoituksesta jopa nuorisotakuusta

sosialidemokraatit haluavat luopua osasta hallituksen veronkevennyksiä ja parantaa kohdennetuilla tulonsiirroilla kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten asemaa

tämän valvontaan ei suunnata lisäresurssia mutta silloin kun muulloin tehdään valvontakäyntejä niin siinä yhteydessä tarkistetaan myös tähän lakiin liittyviä asioita

hallituksen arvovalinta käytti rahat taloustilanteeseen nähden ylisuuriin ja työllisyyden näkökulmasta tehottomiin veronkevennyksiin

arvoisa puhemies

zyskowicz

siksi esitimme budjettivaihtoehdossamme muun muassa että energiayhtiöiden päästökaupasta johtuvat tuulen tuomat voitot laitettaisiin verolle harmaata taloutta suitsittaisiin käännetyn alvn avulla turhaa tavaroiden pakkaamista verotettaisiin ja yritykset ja kunnat laitettaisiin saman jäteverorasituksen piiriin

muun muassa nämä esitykset toisivat verotuloja niin valtiolle kuin kunnille ja myös rahaa välttämättömien palveluiden rahoitukseen

lisäksi me tarvitsemme uusia kasvun siemeniä

vihreä kasvu edellyttää määrätietoista panostusta muun muassa uusiutuviin energiamuotoihin ympäristöteknologian tutkimukseen ja julkisen liikenteen parantamiseen

arvoisa puhemies

sukupuolivaikutusten arviointi lainsäädännössä ei muuta lakia tasa arvoiseksi sen muuttaa vasta se että otetaan huomioon nuo vaikutukset

olemme sanoneet tässä salissa usein että maailmalta tulee paljon asioita joihin me emme voi vaikuttaa jotka sitten aiheuttavat meille työllisyydessä ikäviä uutisia mutta meidän on tehtävä se mitä me kotimaassa voimme

ennen vaaleja se sanoi että lama ei kosketa suomea ja huoli kuntataloudesta on pelottelua

ja nyt jos me ajattelemme toisinpäin nämä eivät tietenkään mene aivan yksi yhteen että perheessä päivähoitomaksut nousevat toistasataa euroa niin voidaan olettaa että silloin kun isä on kohtuullisen hyvätuloinen ja äiti matalapalkka alalla äidin työssäkäynti ei kerta kaikkiaan kannata

kun oppositio sanoo että tämä ei vahvista kilpailukykyä niin haluaisin kysyä oppositiolta vahvistaisivatko lakot vahvistaisiko epävarmuus vahvistaisiko se että me eläisimme epävakaammissa oloissa

heti vaalien jälkeen ääni kellossa muuttui

pelottavaa on se mihin hallituksen välinpitämättömyys suomea vie

arvoisa puhemies

hallituksen politiikka uhkaa romuttaa hyvinvointivaltion perusrakenteet

oletteko te huolissanne naisten työllisyysasteen kehityksestä

sdp tukee nimenomaan tuottavuusloikkaa mutta tuottavuuden tekijänä me näemme muunkin kuin hintakilpailukyvyn ja tässä meillä on varmasti iso ideologinen ajatus että hallitus lähtee enemmän hakemaan hintakilpailukykyä kun sosialidemokraatit taas katsovat tuottavuuden hieman laajemmin

elvytyspolitiikan tehottomuus ja viivyttely sekä kevein perustein tehdyt veronkevennykset ja tiukka menokehyspolitiikka ovat vakava uhka suomen hyvinvointivaltiolle ja esitämme perusteltua päiväjärjestykseen siirtymistä

se että panostetaan työssä käyvien ihmisten koulutukseen se että panostetaan työhyvinvointiin ja jaksamiseen tuo meille niitä välineitä joilla työuria voidaan todellisuudessa pidentää koska pakolla ne eivät pitene

tätä perustelisin sillä että teidän näkemyksenne nimenomaan jos katsotaan mitä te aiotte tehdä sen jälkeen jos tuota yhteiskuntasopimusta ei synny on että te aiotte leikata aikuiskoulutuksesta te aiotte leikata yliopistoilta te aiotte leikata osaamisesta elikkä juuri niistä välineistä joilla tuota tuottavuutta voidaan hakea osaamispohjaisesti eikä pelkästään hintakilpailukyvyn kautta

mutta mitä tulee työllistämismäärärahoihin niiden ennakointi on aina hyvin vaikeaa koska emme tiedä miten paljon starttirahalla työllistyy miten paljon koulutus vetää miten paljon yritykset työllistävät ja sen vuoksi on ollut perinteinen käytäntö että työllistämismäärärahoja arvioidaan lisäbudjetin yhteydessä ja nimenomaan tässä keväällä

ministeri ihalainen edellisen hallituksen ajalta on vaatimaton mies eikä kerro sitä että hän lisäsi noita rahoja jakamattoman rahan kautta ja allokoimalla niitä uudelleen mutta nyt toivoisin että jos hallitus lisää passiivista rahaa tässä lisäbudjetissa niin se olisi tehnyt sen myös aktiivisella puolella

ymmärrän tämän vallan kolmijako opin ja siksi en kysykään finnairista vaan kysyn oikeusministeriltä että kuuluuko lakkojen laillisuudesta päättäminen käräjäoikeuksille vai työtuomioistuimelle

me kaikki tiedämme että sillä milloin tuo raha laitetaan te toimistoihin on merkitystä

on surullista että työministeri ei ole täällä paikalla koska olen aivan varma että hän tietää sen että ne rahat ovat loppu vaikka tässä muut hallituspuolueen edustajat aprikoivat onko siellä rahaa vai ei

harrastaminen on yksi esimerkki siitä miten syrjäytymistä voidaan ehkäistä

tällainen päätöksenteko on aika lyhytjänteistä olipa kyse kehitysyhteistyömäärärahoista tai työllistämispolitiikasta koska myös sillä rahan ajoituksella on merkitystä

nyt käy niin että hankepuolella niin maailmalla kuin täällä meillä suomessakin hankkeen kulut pyörivät mutta ne eivät voi tuottaa tulosta koska ne toimenpiderahat on leikattu pois

se estää sopimasta että rakennetaan alusta jossa suositaan toista osapuolta

ja sopimusta edistäisi se että hallitus olisi yhteydessä myös työnantajapuoleen ja sopisi tai ajaisi painostaisi sille puolelle hieman joustoa näihin järjestelyihin

mutta sitä ihmettelen tässä paketin kokonaisuudessa kun me puhuimme äsken sotesta että tässä teidän omassa paketissanne lukee että nämä esitykset todennäköisesti lisäävät sitä että ihmiset menevät sairaana töihin

miten näillä edistetään kansantaloudellista hyvää

ja jos katsotaan tätä lomakokonaisuutta niin te olette rakentamassa semmoisen leikkurin joka leikkaa lomia tai lomarahoja niiltä ihmisiltä jotka ovat tällä hetkellä töissä

mutta mielestäni oli hyvä että ministeri korosti tätä seksuaaliterveyspuolta koska se on kuitenkin väestöpolitiikassa sekä tyttöjen ja naisten oikeuksien ja terveyden ja hengissä selviämisen kannalta erittäin tärkeä asia

arvoisa puhemies

yhdyn myös niihin ihmisiin jotka ovat ilahtuneita tästä nuorten yhteiskuntatakuusta ja erityisesti siitä että myös koulutustakuun puolella etsitään uusia ratkaisuja

haluaisin nostaa esiin toisen asian joka mielestäni on merkittävä

näissä kehitysyhteistyöleikkauksissa vietiin ykn ympäristöohjelman rahat ensin pois kokonaan ja sitten onneksi hallitus peruutti ja sinne jäi pieni siemenraha

samoin jos ajatellaan hallitusohjelmaa ja kesuakin jossa lähdetään siitä että eriarvoistumista pyritään ehkäisemään jos aiomme oikeasti toteuttaa aidon ja toimivan nuorten yhteiskuntatakuun niin itse asiassa ne välineet lähtevät jo äidin mahasta

mutta ohjelma on se että ensi esimerkiksi työelämä ja tasa arvovaliokunta tapasi ympäristöohjelman johtoa ja kyllä siellä oltiin hyvin pahoillaan näistä leikkauksista

arvoisa puhemies

veropolitiikkaakin tehdään aina ajassa ja ne ratkaisut joita on aikaisemmin tehty on tehty tulopoliittisen kokonaisratkaisun yhteydessä ja niitä on silloin sovitettu tähän kokonaisuuteen mutta niissäkin joissa sosialidemokraatit ovat olleet mukana eivät tosin yksin päättämässä koska aina meillä on ollut jompi kumpi teistä porvaripuolueista siellä kumppanina on painotettu sinne pieni ja keskituloisiin

siellä oli epäily siitä ovatko he tehneet jotain hyvin radikaalisti väärin kun suomi vetää näin merkittävästi rahoituksensa pois ja sanoivat että he kyllä ymmärtävät sen että maat säästävät eri olosuhteissa mutta näin radikaalit ratkaisut ovat nimenomaan suomen kannalta vaikeasti ymmärrettäviä koska me olemme vihreän teknologian maa ja me maana jos kuka hyödymme siitä että ykssa on ympäristöohjelma

siinä mielessä koulun eriarvoisuuden ehkäiseminen on keskiössä

on esimerkiksi lisätty ansiotulovähennystä siten että yhä suurempi ja suurempi joukko on siinä porukassa joka ei maksa muuta kuin kunnallisveroa

kun kunnille annetaan korvamerkittyä rahaa niin se herkästi johtaa siihen että esimerkiksi koulupuolella säästetään jostakin muusta ja jos katsomme viime aikojen tilastoja niin tuo säästökohde on ollut tukiopetus

se liittyy myös maahantulovirtoihin

mutta nyt ongelma on se että inflaatio on ollut aivan toista luokkaa kuin se on ollut aikaisemmin ja kaikki tilastot osoittavat että se on syönyt nimenomaan kaikkein pienituloisimpien ihmisten ostovoimaa esimerkiksi niiden ihmisten jotka ovat työttöminä vastoin omaa tahtoansa

sitten vielä evästykseksi toivoisin että panostaisitte siihen että paikallistasolla eri toimijat tekevät enemmän yhteistyötä koska jos kaikki puuhaavat yksiksensä niin tämä takuu ei toteudu

mutta jos inflaatio on sitä luokkaa kuin se nyt on ollut niin me ajaudumme tilanteeseen jossa tavallinen suomalainen työtön käy hakemassa toimeentulotukiluukulta veroeurojansa ja se ei ole järkevää

se ei ole järkevää tuottavuuden näkökulmasta eikä sosiaalityön resurssien näkökulmasta ja sen vuoksi juuri nyt olisi pitänyt korottaa perusvähennystä

arvoisa puhemies

tässä on kyse niistä asioista jotka ovat myös sosialidemokraattien syksyllä esittelemässä vaihtoehtoisessa budjetissa ja jotka liittyvät enemmänkin sosiaalipuolen asioihin

ensimmäiseksi laki sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

tässä kyse on meidän päivähoitomaksujärjestelmästämme ja siitä että sosialidemokraatit näkevät että päivähoito on yksi niitä tärkeitä palveluita joita ihmiset tarvitsevat perheet tarvitsevat jotta vanhemmat voivat käydä turvallisesti ja hyvällä mielellä töissä ilman että tarvitsee huolehtia siitä missä lapset ovat

luulen että edustaja vähämäki unohti yhden asian minun puheenvuorostani elikkä seksuaaliterveyden ja tyttöjen ja naisten oikeudet

en ollenkaan epäile etteikö yritysten kautta voida sinänsä edistää tasa arvoa ja tyttöjen ja naisten oikeuksiakin vaikkapa työllisyyspolitiikan kautta jos siellä priorisoidaan naisten työllisyyttä

silloin on tärkeää että tuo maksutaso on kohtuullinen

mutta sen sijaan on vaikea nähdä että yritykset hoitaisivat esimerkiksi seksuaalineuvontaa tai synnytyksiä tai muita joilla ikään kuin naisille ja tytöille tulee pääsy seksuaaliterveyden piiriin

sinänsä se on perusteltu ajatus tällaisena pitkän tähtäimen tavoitteena koska kyse on nimenomaan työssäkäyntiä tukevasta palvelusta ja kyse on lasten varhaiskasvatuksesta

tämä on kyllä perinteisesti ollut hyvin tiukasti joko maiden itsensä niiden sosiaalipolitiikan ja terveyspolitiikan siihen liitettyjen järjestöjen tai yk järjestöjen hanskassa

mutta tässä budjettiesityksessä me olemme lähteneet siitä että uudistuksia tehdään palanen kerrallansa ja sen mukaan mikä kulloisessakin taloustilanteessa on mahdollista

ja sinä vuonna kun lapsi on esiopetuksessa hän usein tämän esiopetusjakson lisäksi on puoli päivää päivähoidossa tämä kokonaisuus voisi olla maksuton

meillä onneksi lähestulkoon kaikki lapset käyvät esiopetuksessa silloin kun heillä siihen on mahdollisuus mutta meillä on kuitenkin perheitä jotka eivät tuota mahdollisuutta käytä

uskon että se että tuo vuosi olisi päivähoidossa kokonaisuudessansa maksuton tekisi vanhemmille helpommaksi käyttää tätä esiopetusta

osana varhaiskasvatustahan päivähoito tukee nimenomaan lapsen fyysistä kehitystä tukee terveyttä sosiaalista ja tunne elämän kehitystä älyllistä kehitystä oppimista sosiaalisia taitoja ja montaa muuta hyvää asiaa jolloin on suotavaa että meillä tuota varhaiskasvatusta käytettäisiin

mutta haluan tässä yhteydessä sanoa että kun julkisuudessa on esiintynyt puheenvuoroja siitä että me näkisimme päivähoidon käytön ikään kuin pakollisena ja ihmiset eivät saisikaan hoitaa lastansa kotona silloin kun perheet näin valitsevat niin tätä me emme suinkaan ole esittäneet

arvoisa puhemies

mutta me olemme halunneet tukea työssäkäy vien vanhempien lasten päivähoitoa ja ennen muuta tässä vaiheessa tätä varhaiskasvatuksen kehittämistä

tämä työ on sitä joka ei käy kaupaksi koska se ei tarjoa toimeentuloa ja jos meidän koko sosiaaliturvajärjestelmäämme sovitetaan yhteen näiden pienten tulojen kanssa niin siitä tulee ihmiselle hankaluuksia

olemme tehneet tästä myös talousarvioaloitteen

me elämme aikaa jolloin inflaatio on laukannut kovin nopeasti

mutta se mikä liittyy tähän muuhun kannustavuuteen on tietyllä tavalla toinen asia koska kyse on sellaisesta työstä joka tarjoaisi kunnollisen toimeentulon ilman sosiaaliturvaa

kuitenkin kaikkein pienituloisimpien ihmisten ostovoimaa inf laatio on syönyt kaikkein eniten koska heidän kulutusrakenteensa se mihin rahaa käytetään lähtee ruuasta asumisesta ja liikkumisesta

silloin olisi välttämätöntä että myös näiden kaikkein pienituloisimpien lapsiperheiden kohdalla hyödyttäisiin lapsilisän korotuksesta

arvoisa puhemies

kun ed

siinä on kyse työmarkkinatuen tason korotuksesta

arvoisa puhemies

työttömät ovat myös sellainen kohderyhmä joita inflaatio on kaikkein kipeimmin kohdellut

on luotava olosuhteet joissa uusia työpaikkoja syntyy mutta samalla on huolehdittava työttömistä ihmisistä jotta he säilyttävät työkykynsä ja osaamisensa

silloin tavallaan se että tälle puolelle ei ole tulossa mitään tasokorotusta aiheuttaa sen että yhä useampi työmarkkinatuen varassa oleva ihminen joutuu turvautumaan toimeentulotukeen

valtion tarkastusvirasto arvioi ihan tässä vasta nykyisiä sähköisiä palveluitamme ja tuo raportti ei ollut mitenkään mairittelevaa luettavaa

se osoitti sen että kalliiksi on tullut ja palvelut eivät ole olleet ihan sitä mitä niiden olisi pitänyt

ja jos vielä arvioidaan sitä minkälaiset vaikutukset tällä on meidän toimeentulotukiasiakkaisiimme niin lähes puolet toimeentulotukiasiakkaista on juuri tätä kohderyhmää

yksi kritiikin paikka siinä oli tämä siiloutuneisuus

hallitus hyydyttää tai oikeastaan pakastaa työllisyyttä ylläpitävät kotimarkkinat tässä ja nyt ostovoimaan kohdistuvilla mittavilla leikkauksilla ja jättää tulevaisuuden ja toiveiden varaan vientiä vahvistavat työllisyystoimet

tämän lisäksi me olemme tehneet esityksen perusvähennyksen parantamisesta joka myös yhdessä tämän tasokorotuksen kanssa parantaisi työttömien toimeentuloa sillä tavalla että heistä valtaosa nousisi pois toimeentulotukiluukun välttämättömyydestä

mietin vaikkapa sitä että meillä puhutaan paljon kannustinloukuista ja meillä verottajalta löytyy se että voit laittaa tietosi ja arvioida sen paljonko sinun verosi tulee olemaan näillä ja näillä luvuilla ja meiltä löytyy laskureita joilla voi arvioida vaikkapa sitä millainen työttömyysturva tulee olemaan tietyillä palkkatuloilla mutta sitten kun pitäisi löytyä appsi joka kertoo mitä tapahtuu asumistuelle palkkatuloille ja työttömyysturvalle sitäpä ei enää löydykään

lisäksi me olemme esittäneet muutoksia eläkkeensaajien asumistukeen

mielestäni valtion intressissä pitäisi olla sen että meillä löytyisi myös näitä ristiin ajettavia järjestelmiä jotka kertoisivat asiakkaalle sen mitä tapahtuu jos hän käyttäytyy tietyllä tavalla

suomea jäytää kolme keskeistä ongelmaa

toivoisin että te sanoisitte mitä te esitätte työnantajille jotta heitä kannustettaisiin tai jotta heitä pakotettaisiin pitämään tästä ikääntyneestä työvoimasta kiinni

tässä kyse on siitä millä tavalla kustannukset eläkeläisten asumistuessa määritellään

investointien väheneminen työttömyyden nousu ja ennen kaikkea työttömyysjaksojen pitkittyminen sekä kotimaisen kysynnän ja päävientimaiden kysynnän heikentyminen

itse asiassa asumisen hinta on noussut mutta samalla tavalla meidän asumistukijärjestelmämme ei ole tullut eläkeläisiä vastaan

nyt kun tiedän että ministeri on ollut aktiivisesti tekemisissä myös tämän perustulokokeilun kanssa niin toivoisin että sinne tulisi myös nimenomaan tätä kehitystyötä koska vaikka me kuinka muutamme lakeja niin jos ihmiset eivät pysty ennakoimaan omassa elämässänsä niiden taloudellisia seurauksia niin me emme tavallaan pärjää sillä lainsäädännön muutoksella koska vanhat mielikuvat elävät

sosialidemokraatit esittävätkin viisi keskeistä tointa työllisyyden vahvistamiseksi

me kaikki tiedämme että ne hyvät käytännöt joihin ministeri cronberg tässä viittasi eivät leviä jos ei ole rahaa niitä levittää kertoa niistä ja tiedottaa niistä